arvoisa puhemies

kuten tässä edustaja lauri heikkilän lakialoitteessa todetaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemät selvitykset osoittavat että kunnat ovat laitoshoidon purkamisen rinnalla vähentäneet merkittävästi myös kotipalveluja viime vuosina

reumasairauteen kuuluu aina kiputiloja jotka aiheuttavat potilaalle myös pelkoa masennusta ja alakuloisuutta

tämä on tärkeää erityisesti lapsipotilaiden kohdalla

onko tämä todella sitä hallitusohjelmaan kirjattua vastuullista ja välittävä toimintaa

minusta on hyvin tärkeätä että kaikki ikäihmiset voivat luottaa siihen että heistä huolehditaan ketään ei jätetä heitteille ja sen tähden haluaisinkin että näiden osalta jotka ovat kotona hoidossa tästä hoitotyöstä maksetaan niille joille se kuuluu on selkeät kriteerit ja kaikille sitten myös maksettaisiin

arvoisa puhemies

kansalaisilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä hoitoon kun he sairastuvat

etenkin kuopion ja tampereen yliopistosairaaloissa heinolan reumasairaalan lopettaminen näkyy resurssipulana koska näiden alueiden potilaat on totuttu vuosikymmenten ajan hoitamaan heinolassa

yhä useampi nuori mieltää alkoholin kuuluvan tavanomaiseen elämänmenoon ja tässä on ympäristön mallien lisäksi osuutensa mainonnalla joka viestittää juomisen olevan hauskaa ja normaalia sosiaalista toimintaa

alkoholimarkkinointia rajoittamalla olisi mahdollista tehokkaasti vaikuttaa nuorten päihdekäyttäytymiseen joka nyky suomessa on huolestuttavalla mallilla

olen käytännön työssä törmännyt joskus omaishoitajiin tuolla kentillä ja kuullut suorastaan hurjia esimerkkejä siitä kuinka tilanteet vaihtelevat silloin kun omaishoitajan oma kunto romahtaa vaikka lyhytaikaisen sairauden takia ja vanhukset eivät sitten saa mistään kotipalveluja tai mitään muutakaan apua

hyvin suunniteltu on puoliksi tehty sanoo vanha sananlasku

näitä rajoituksia ei ministeri kuitenkaan ole halunnut tähän mennessä tehdä joten panimoteollisuus korjaa voitot ja kasvavat nuoret maksavat terveydellään

itseäni kiinnostavat erityisesti nämä muovikemikaalit bisfenolit ja ftalaatit joista en ole juuri aikaisemmin lukenut

kysynkin ministeri risikolta onko hän tietoinen tästä huolestuttavasta kehityssuunnasta ja onko toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi tulossa

on jotenkin käsittämätöntä että meillä suomessa on satojatuhansia ihmisiä työttömänä ja sitten meillä on vanhuksia jotka eivät voi saada apua silloin kun heillä on suuri avun tarve

selonteon mukaan näillä aineilla on paljon haittavaikutuksia ja mikä pahinta me emme vielä edes tiedä mitä kaikkea nämä aineet aiheuttavat seuraavassa sukupolvessa

paketissa esitettiin runsaasti isoja lukuja mutta vähän tekstejä joissa avattiin näitä käytännön toteutusmalleja joita hallitus suunnittelee kuinka näitä isoja miinuslukuja saadaan aikaiseksi

toivoisinkin että näitä hoiva avustajia koulutettaisiin mahdollisimman paljon kaikkiin kuntiin että voitaisiin sitten näitä työttömiä pikakouluttaa hoiva avustajan tehtäviin jotta he pystyisivät kotipalveluissa myös työskentelemään ja sillä tavalla helpottamaan meidän vanhusten elämää

nämä kemikaalit ovat erittäin vaarallisia raskaana oleville naisille lapsille ja nuorille mutta ennen kaikkea ne riskit joita niissä piilee ovat hyvin huolestuttavia

on perin kummallista että lakia alempiasteisella säädöksellä eli asetuksella voidaan asettaa näin merkittäviä velvoitteita kansalaisille

seurasin internetin kautta aiheesta järjestettyä hallituksen tiedotustilaisuutta jossa hallituksen ministerit hehkuttivat posket punaisina rakennepakettinsa erinomaisuutta jossa kuitenkin leikataan pääosin yhteiskuntamme heikoimmilta kansalaisilta eli vanhuksilta ja lapsilta

kun kansalaisia velvoitetaan tekemään taloudellisesti merkittäviä korjaus ja muutostöitä kiinteistöihinsä asiasta pitäisi mielestäni säätää vähintään lain tasoisella säädöksellä

arvoisa puhemies

selonteossa kuvaillaan hyvin paljon ongelmia mitä vääränlainen ravitsemus aiheuttaa

tässä suhteessa demokraattisilla vaaleilla valitulla eduskunnalla on pieni valta verrattuna yksittäisiin ministereihin joilla on itsenäistä ja hyvin merkittävää asetuksenantovaltaa

heihin kohdistetaan kaikista suurimmat leikkaukset

tiedotustilaisuus oli luonteeltaan kuin markkinointitilaisuus jossa markkinoidaan maailman mullistavaa ja täysin uutta keksintöä

selonteon mukaan tietoa lasten ja nuorten tilanteesta on huonosti saatavilla

asiantuntijoiden mukaan asetuksen säätämisvaiheessa ei hyödynnetty riittävästi käsillä ollutta tietoa ja jo tehtyjä selvityksiä

se on aika hämmästyttävää koska lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuutemme ja tietoa kyllä pitäisi olla riittävästi saatavilla siitä mikä heidän tilanteensa on tällä hetkellä

jo etukäteen oli ennakoitavissa että jätevesiasetuksen toimeenpano tulee muihin vesiensuojelutoimiin verrattuna kalliiksi sekä kotitalouksille että kunnille

suomen talous hiipuu ja julkinen velka kasvaa vuodesta toiseen niin valtiolla kuin kunnissakin joten hallituksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin ja toimenpiteiden pitää olla sellaisia että ne kohdennetaan oikeudenmukaisesti niin että yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset eivät joudu kaiken maksumiehiksi vaan toimenpiteet tulisi kohdistaa niihin joilla entuudestaan jo on hyvinvointia vaikka muille jakaa

hämmästyttävää on sekin että asetusta säädettäessä asetuksen toimeenpanon valvonnasta ei arvioitu aiheutuvan hallinnollisia lisäkuluja

kuka vaikkapa lapin pinta alaltaan suurissa mutta harvaan asutuissa kunnissa lähtee lähes tiettömien taipaleiden taakse tarkistamaan jokaisen mökkipahasen jätevesien käsittelyn tilaa

arvoisa puhemies

tehtiinpä niin tai näin on itsestään selvää että valvonta vie sekä aikaa että taloudellisia resursseja ja paljon

siihen kuuluu oma koti hoiva huolenpito yhteys läheisiin monipuolinen ja maistuva ruoka sekä mielekäs harrastustoiminta vanhuksen päivittäisen jaksamisen mukaan

vertailun vuoksi todettakoon että kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset ovat kymmenkertaiset ehkäisevän lastensuojelun palveluiden kustannuksiin nähden

arvoisa rouva puhemies

tämä on sydänliiton arvio

valitettavasti tällainen hyvä vanhuus ei tänä päivänäkään toteudu monenkaan vanhuksen kohdalla

eli kun syödään epäterveellisesti kustannukset terveydenhuollolle ovat täysin kestämättömiä ja tietenkin inhimilliset kärsimykset siihen päälle

valiokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota valtiontalouden kokonaisuuteen sillä se esitetään puutteellisesti

nyt kun nämä lapsiperheiden palvelut on ajettu alas ja niistä on keskusteltu lukuisia kertoja ja ensi vuonna hallitus leikkaa kunnilta taas merkittävän määrän satoja miljoonia valtionosuuksia niin kysyisin asianomaiselta ministeriltä kuinka käy lapsiperheiden kotipalveluiden

esimerkiksi valtion investoinnit ja valtion lainanotto ja lainananto ei ole riittävän selkeää ja valiokunta piti tärkeänä että vähintään kerran vaalikaudessa kokonaistase sekä erittelyt valtion investoinneista ja lainanotosta ja lainanannosta laaditaan jotta saadaan parempi kuva tästä kokonaistilanteesta joka tällä hetkellä on todella vakava

eli kyllä pitäisi kiinnittää enemmän yhteiskunnassa huomiota siihen mitä syödään ja erityisesti mitä ruokia ja juomia annetaan lapsille

tosiasia kuitenkin on että harvaan asutuilla seuduilla ranta ja pohjavesialueiden ulkopuolella ympäristön pilaantumisen vaara on pienempi kuin rannikolla

yksi asia on tietenkin se että nykyään on hyvin paljon ristiriitaista uutisointia siitä mikä on hyödyllistä ja mikä on haitallista terveydelle ja sitten joskus nämä arviot heittävät häränpyllyä

huomioida tulisi myös se että pienten kotitalouksien jätevesien ympäristölle aiheuttama kuormitus on pisara meressä

maaseudulla suursikalan jätökset saa ajaa pelloille lannoitteeksi

lisäaikaa kreikalle saatiin siis ostettua valtavalla rahasummalla ja muiden maiden niskoille työnnetyillä lainojen takausriskeillä

se on valtava summa ja kun tälläkään hetkellä asiat eivät ole kunnossa niin mitä tulee tapahtumaan muutaman vuoden kuluttua

valiokunnassa myös kiinnitettiin huomiota siihen että julkisia hankintoja on ryhdytty kilpailuttamaan ja monesti suuryritykset menestyvät näissä tarjouskilpailuissa parhaiten koska ne tietenkin voivat syödä pienempiä yrityksiä markkinoilta pois

itämeren satamista vain helsingissä tukholmassa ja visbyssä on kiinteä järjestelmä jossa jätevesi kerätään kaupungin viemäriin ja vedenpuhdistamoon

nämä riskit maksetaan todennäköisesti myöhemmin erääntyvinä lainalaskuina sillä ei kai kukaan voi tosissaan uskoa kreikan lainojenmaksukykyyn tulevaisuudessa

kun palautetaan mieleemme mielisairaalalaitoksen purkaminen parikymmentä vuotta sitten silloin sairaaloissa olevat kansalaiset siirrettiin niin sanottuun avohoitoon ja monet meistä vielä muistavat sen kuinka siinä sitten lopulta kävi

kansalaiset joilla ei ole syvempää tietoisuutta ravitsemuksesta joutuvat elämään hyvin ristiriitaisen informaation varassa

sen takia onkin hyvin suositeltavaa että kun näitä julkisia hankintoja tehdään niin niitä pilkottaisiin osakokonaisuuksiksi jolloin myös pienet ja keskisuuret yritykset voisivat osallistua tarjouskilpailuihin ja myös menestyä niissä

joskus tavallaan tuntuu että on ikään kuin tämmöistä uskomusta

avohoitoa ei järjestetty

mielenkiintoista on se että suomesta viedään japaniin terveystuotetta joka on nimeltään mustikka

monille se oli todella järkyttävä loppu elämälle sitten kun joutuivat heitteille

arvoisa rouva puhemies

se on meidän yhteiskunnan kannalta keskeistä että me teemme kaikkemme jotta kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset menestyvät sillä ne ovat parhaita työllistäjiä

kun hallitus ei toistaiseksi ole kertonut konkreettisia käytännön yksityiskohtia tästä esityksestä miten aikoo toteuttaa näitä asioita niin täytyy vain nyt toivoa sitten että suomen talous lähtisi kasvuun ja sitä kautta saisimme työtä ja verotuloja lisää jotta saisimme kohtuulliset julkiset palvelut rahoitettua kaikille kansalaisille

perustuslain mukaan kansalaisia on kohdeltava samalla tavalla ja kaikenlainen syrjintä esimerkiksi ikään sukupuoleen tai uskontoon katsoen on kielletty

jos me joudumme tilanteeseen että meillä on yhä enemmän näitä kansainvälisiä suuryrityksiä valtaamassa markkinoita niin yhteiskunta tulee häviämään suuria summia kun nämä tämäntapaiset yritykset eivät mieluusti maksa veroja suomeen

nämä mustikat kiinnostavat japanilaisia sen takia että niiden uskotaan vaikuttavan ehkäisevästi silmäsairauksiin ja parantavan myös silmän hämäränäkökykyä

arvoisa herra puheenjohtaja

se on sinänsä ihan kiinnostava tieto ja mustikat ovat tietenkin sellaisia terveystuotteita että niitä ei voi liikaa syödä

oikeastaan nuoremmat saattavat aiheuttaa jopa vähemmän päästöjä sillä he käyvät vessassa ja suihkussa työpaikoillaan kouluissa sekä harrastustensa parissa

suomen oma talouslama koskettaa joko suoraan tai välillisesti jokaista suomessa asuvaa ja on uhkana myös oman maan sisäiselle turvallisuudelle

on erittäin huolestuttavaa että siihen on lähdetty puuttumaan

pelkästään se että etukäteen on päätetty lakkauttaa hyvin toimivat sairaanhoitopiirit on täysin edesvastuutonta kansalaisten kannalta

uskoisin että suomen luonnosta löytyy paljon muitakin tuotteita joita voitaisiin hyödyntää vientitarkoituksissa ja sitä kautta voitaisiin myös saada lisää työpaikkoja tänne suomeen jos osattaisiin nykyistä paremmin hyödyntää näitä meidän metsien aarteita

arvoisa rouva puhemies

kansalaisille pitää järjestää riittävästi neuvontaa jotta jokainen saa puolueetonta ja objektiivista informaatiota siitä mikä on heidän etujensa mukainen tapa hoitaa jätevesiasiansa asetuksen vaatimalle tasolle

nyt kun ajatellaan sitä että tämä periaatepäätös hallituksessa on tehty ja kun tämä tieto on mennyt myös näihin sairaanhoitopiireihin heidän ammattilaisensa ovat hyvin huolissaan tästä tilanteesta erikoissairaanhoidossa

meidän lähtökohtamme on se että painostamme kreikkaa tekemään taloutta kohentavia toimenpiteitä

tämä erityisoppilaiden osuus on noussut valtavasti viimeisten vuosien aikana

lähtökohtamme on se että kreikka pystyy nostamaan markkinoilta lainaa sen verran minkä sitten tarvitsee eikä tarvitsisi tukeutua mihinkään muihin valtioitten välisiin järjestelyihin

on valtiovallan ja kuntien tehtävä huolehtia siitä että yksikään kansalainen ei enää tule asiassa petetyksi

vielä kaksi kuukautta sitten ministeri katainen korosti kuinka suomi on pitänyt euroalueen sääntöjen kunnioitusta kaikkein vahvimmin esillä ja kuinka euroalueen säännöissä lukee että euroalueen mailla ei ole tämmöistä pelastusmahdollisuutta

luokkalaiset lähtevät opiskelemaan pois kotipaikkakunnilta vieraille paikkakunnille minkälaisia ongelmia heille tulee

niiden avulla on pystytty kustannustehokkaaseen ja hyvään erikoissairaanhoitoon ja erityisesti päivystyskyvyn ylläpitoon koko maan laajuisesti

no bail out klausuuli kuuluu euroalueen sääntöihin eli me olemme nimenomaan sitä linjaa ajaneet että kreikan pitää hoitaa omat asiansa kuntoon

kun tällainen häiriö tulee se on erittäin vaarallinen kun kuitenkin puhutaan kansalaisten terveydestä

siksi kysynkin ministeriltä onko hän tiedostanut nämä riskit mitä syntyy sairaaloissa ja erityisesti päivystystoiminnoissa

tämä on massiivinen operaatio ovat säntäilevät edustajamme laukoneet pikkutunneilla ja ilmeisesti sopineet suomen kansan puolesta isoista asioista

viimeistään nyt luulisi kaikkia suomalaisia kiinnostavan tieto mistä kaikesta muusta edustajamme ovat sopineet puolestamme viimeisten kahdeksan vuoden aikana kun suomi on kuulunut yhteisvaluuttaan

näitä tulojen ja menojen välisiä aukkoja on vain vuodesta toiseen paikattu entistä suuremmilla veloilla niin valtiolla kuin monien kuntien hallinnoissa

näin yksinkertainen asia ei tietenkään ole

perussuomalaiset ovat esittäneet lukuisia kertoja että me saisimme enemmän perittyä veroja jos saisimme harmaan talouden toimijat kuriin

nyt hallitus kumartaa finanssisektorin suuntaan ja samalla pyllistää kaikille suomalaisille veronmaksajille jotka asetetaan tässä tosi eu tarinassa lopulta laskun maksajan rooliin

veroekspertti markku hirvonen on esittänyt jo vuosi sitten muutamia toimenpiteitä joilla ongelmaan päästäisiin puuttumaan mutta valitettavasti valtiovarainministeriön virkamiehet eivät ole ottaneet todesta näitä toimenpiteitä eivätkä ole ryhtyneet valmistelemaan sitä mitkä olisivat ne konkreettiset keinot joilla saadaan harmaata taloutta aisoihin suomessa

suomalaisten sympatioita kreikkalainen poliittinen ja virkamieseliitti erityisetuineen ei saa osakseen

valitettavaa on se että suuri enemmistö eli kreikan pienipalkkainen ja paljon työtä tekevä tavallinen kansalainen joutuu maksamaan kipeästi tästä vallanpitäjiensä holtittomuudesta

kun näistä kuntapalveluista puhutaan niin niitä on nyt viimeisten vuosien aikana yksityistetty yhä enemmän ja enemmän

kuntaliitoksiin nihkeästi suhtautuvissa kunnissa on havaittu viime aikoina suuria investointihankkeita joita toteutetaan velkarahalla

olen erityisen huolissani sosiaali ja terveyspalveluista joita on siirtynyt koko ajan suurempia määriä yksityisen sektorin hoidettavaksi

nyt käsiteltävänä olevan lakiesityksen tavoitteena on estää yrityssalaisuuksien vuotaminen antamalla työnantajalle mahdollisuus seurata työntekijöiden sähköpostiliikennettä

vaikuttaa siltä että kun on kunnissa pelko siitä että tulee yhdistyminen mahdollisesti pakkoliitos niin nytten kun on viimeiset hetket itse tehdä päätöksiä pannaan ne viimeisetkin virastot ja koulut kuntoon

kunnissa olen nähnyt virkamiehiä jotka tekevät näitä hankalia tarjouspyyntöjä sitten tekevät tarjousten vertailuja pisteytyksiä monimutkaista byrokraattista työtä

esityksen toteutuessa työnantaja pääsisi jatkossa käsiksi työntekijöidensä sähköpostiviestien tunnistetietoihin mutta varsinaista viestin sisältöä sillä ei olisi edelleenkään lupa selvittää

pelkona tietenkin on se että suuremman kunnan yhteydessä näitä saneerauksia ei sitten pystytä toteuttamaan

useat asiantuntijat ovat sitä mieltä että tunnistetietoja eli vastaanottajaa lähetysajankohtaa viestinnän reititystä ja siirretyn tiedon määrää seuraamalla ei voida estää yrityssalaisuuksien vuotamista

sitten kun tehdään lopulta ne sopimukset yksityisen firman kanssa niin huomataan että firmalla on ollut taitavammat juristit laatimassa näitä sopimuksia joihin kunta sitten on lähtenyt mukaan ja ne ovat päässeet rahastamaan suuria summia sen takia että kunnissa ei ole ollut tätä sopimusjuridiikan osaamista riittävästi

valtiovallan tulisikin huolehtia siitä että ei ihan kohtuuttomuuksiin mentäisi kuntatasolla koska on paljon esimerkkejä siitä kun yrityksillä on mennyt huonosti ja sitten ennen konkurssia on tehty kaikenlaisia ratkaisuja jotka ovat olleet erittäin kalliita

käsittämättömänä pidetään muun muassa sitä että uuden lain myötä yksityisille yrityksille ja yhteisöille myönnettäisiin suurempi valta rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia kuin poliisille

on hyvin valitettavaa että esimerkiksi perusterveydenhuollossa on kunnissa siirrytty paljon ostopalvelusopimusten käyttöön vaikka pitkässä juoksussa ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin se että järjestettäisiin kunnassa kunnan omassa terveyskeskuksessa lääkäripalveluja omien lääkärien toimesta

arvoisa puhemies

perussuomalaisilla on lukuisia hyviä lausumia tässä meidän valtiovarainvaliokunnan mietintöön jättämässämme vastalauseessa

yritysten oikeudet eivät koskaan saisi mennä yksittäisten kansalaisten oikeuksien edelle mutta tämän urkintalaiksikin kutsutun esityksen myötä juuri näin on käymässä

harmillista että tässä salissa on tänään esitetty niin paljon puheenvuoroja joiden perusteella voidaan päätellä että ei näitä meidän esityksiämme ole luettu

näille lääkäreille olisi pitänyt suunnitella sellaiset työolosuhteet että he pysyvät kunnan palveluksessa

tässä meillä on paljon kehitettävää lukuisissa kunnissa